vakuudet oli saatava

sen verran oli kreikasta otettu opiksi

no tuliko niitä vakuuksia

ei tullut

ja miksi ei

puheiden ja tekojen välinen ristiriita tulee hyvin esille katsottaessa esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tutkimukseen kehitykseen ja innovaatiotoimintaan tarkoitettuja avustuksia käsittelevää momenttia

edustaja sinnemäki en saanut vieläkään teiltä vastausta kysymykseeni kumpaa arvostatte enemmän suomalaista nälkää näkevää köyhää vai suota

menivät mökit ja autot velkojen vakuuksina

kuinka on siis mahdollista että kreikan ja irlannin valtion ja pankkien ei tarvitse maksaa velkojaan suoraan omasta pussistaan mutta omien kansalaistemme piti ja pitää maksaa heidänkin puolestaan

liekö hallitus lamaantunut vaalirahoitussotkujensa takia ja päätynyt ratkaisuihin jotka eivät edistä suomalaisten työttömien ja vähävaraisten asemaa

ministeri kataisen on ihan turha venkoilla ja vedota vastustukseen

miten matti vanhasen hallitus aikoo olla välittävä ja kannustava myös heille jotka sitä todella tarvitsevat

euroopan unionin suurin ongelma massiivisen demokratiavajeen lisäksi on se että se ei noudata omia sääntöjään

huolestuttavinta tässä kaikessa on se että suomen istuva hallituskaan ei reagoi tähän euron sääntöjen rikkomiseen mitenkään onhan suomen hallitus ja suomi mallioppilas

kysyä myös sopii missä ovat rikkaita koskevat varallisuusveron palauttaminen ja pääomatuloista maksettavan veron korotus

perussuomalaiset tuomitsevat jyrkästi hallituksen harjoittaman röyhkeän kansan kukkarolla käymisen vieraiden valtioiden rötöstelijöiden pelastamiseksi

muun muassa verottaja on valmis antamaan anteeksi talousrikoksiin syyllistyneen ja lakia pakoilleen liikemiehen miljoonavelat kun rehellinen duunari ja pikkuyrittäjä puolestaan maksaa velat korkojen kera

on selvää että jos tämä hallituksen esitys budjetiksi hyväksytään kansan kahtiajako syvenee entisestään

köyhät sairaat ja vanhukset on ikävä kyllä lähes täysin unohdettu

puolueella on työministerin salkku mutta silti se pyrkii tuhoamaan esimerkiksi tuhansien turkistarhaajien elinkeinon pyrkiessään täydelliseen turkistarhauskieltoon

yhtä hämmentävää on että kun on kyse pallaksen alueen luontomatkailun kehittämisestä ja uusien työpaikkojen synnyttämisestä lappiin ollaan sitäkin vastustamassa luonnonsuojelun nimissä

jos luonnonsuojelun motiivit lähtevät yksinomaan siitä että luonto pitää säilyttää koskemattomana eikä sitä saisi hyödyntää oli sitten kyse esimerkiksi metsästyksestä tai luontomatkailusta ollaan vaarallisella tiellä

jos tuhansia vuosia sitten joku olisi sanonut että ette saa koskea luontoon ettekä eläimiin ei ihmiskuntaa olisi enää olemassakaan

pallaksen kansallispuisto on perustettu nimenomaan siksi että ihmiset voisivat nauttia luojan luomasta luonnosta ja majoittua sen äärelle hyvätasoiseen ympäristönormit täyttävään hotelliin

turisti vaatii vastinetta rahoilleen ulkoruokinta ja ulkomajoitus eivät ole kaikille tätä päivää

eiväthän vihreätkään käytä junia matkatessaan maailman toiselle puolelle ilmastonmuutostalkoisiin vaan näyttää se lentäminen heillekin hyvältä maistuvan

pallas keskustelua ja vihreiden kannanottoja seuratessa välitön mielikuva on että vihreän puolueen tavoitteena on rajoituksien säätäminen rajoitusten perään

milloin on peräänkuulutettu valtuustojen puheenjohtajille erikoiskoulutusta tiettyjen ihmisryhmien edustajia vastaan milloin on paheksuttu ja halveksittu aggressiivisestikin ihmisten uskonnollista vakaumusta ja henkilökohtaisia mielipiteitä esimerkiksi samaa sukupuolta olevista pareista puhuttaessa

turve ei ole vihreiden mielestä uusiutuvaa ainesta vaikka me kaikki tiedämme että se kasvaa luonnostaan millin verran vuodessa

arvoisa puhemies

pidän järkyttävänä sitä että lapsi joka on viaton syntymästään asti pakotetaan elämään poikkeavissa ihmissuhteissa mies tai naisvanhempien kasvatuksessa

lapsihan ei saa tällöin normaalia isän ja äidin saatikka perhe elämän mallia millä voi olla tuhoisiakin seurauksia myöhemmällä iällä lapsen tai nuoren sielunelämään

kaikki suomen järvet ovat kohta jonkun harvinaisen ötökän takia käyttökiellossa jos järjen korvaa vihreä aate samalla tavalla kuin tässä nyt tulee pallas pallas yllästunturin hotellikysymyksessä

kysyisin ministeri braxilta aikooko valtio lisätä oikeustieteellisen koulutuksen erikoistumisopintoja että biologisista vanhemmistaan mahdollisesti eroon joutuvan lapsen psyykkiset edut ja oikeudet tulevat huomioon otetuiksi tilanteessa jossa lasta esitetään adoptoitavaksi mies tai naispareille

näitä käytännön esimerkkejä löytyisi usean kymmenen minuutin luetteloon mutta aika ei valitettavasti anna periksi

ilmeisesti ministeriö aikoo hallituksen tuottavuusohjelman hengessä ulkoistaa eläinten hyvinvoinnin valvonnan eläinsuojelujärjestöille

ministeri anttila kun nyt olette myöntänyt rahaa sikateollisuudelle imagon puhdistukseen luuletteko että se parantaa sikojen elinolosuhteita niin ettei vastaavaa skandaalia tapahdu jo vuoden päästä uudelleen

mielestäni tilannetta ei korjaa tiedotuskampanja vaan valvonnan parantaminen ja ensisijaisesti tilallisten jaksamisesta huolehtiminen

vihreiden venkoilu ja suomalaisten työntekomahdollisuuksien torjunta tässä pallaksen hotellin laajennuksessa on mielestäni pöyristyttävää

toivon että tämä hallituskausi jää vihreiden viimeiseksi

tiedän tasan tarkkaan kuinka paljon kolin hotellia käytetään

kolin kansallispuisto ei ole kärsinyt ollenkaan siitä matkailijoiden määrästä mikä siellä luonnossa vaeltaa

kun on tarpeeksi hyvin merkityt reitit hyvä valvonta ja ruonansuu muistuttaa nyt pojat toi kansallispuistoja valvotaan hyvin niin siellä ei tapahdu rikkeitä ja näin ollen en millään jaksa ymmärtää sitä miksi noin kiihkomielisesti sitten vastustetaan pallakselle hotellin rakentamista koska minulla esimerkiksi on käytännön tieto että luonto ei rikkoudu vaikka

arvoisa puhemies

tämä on sitä teidän pölhökustaa populismia ei meidän

arvoisa puhemies

uusi jätevesiasetus on tästä oiva esimerkki

käytännössä tämä tarkoittaisi sitä että velvoitteet asetuksen noudattamisesta jäisivät seuraavalle sukupolvelle tai mahdollisille uusille asukkaille

tarastin ehdotus on mielestäni lähes silmänlumetta koska kyse ei ole ihmisten iästä vaan tällä eu lähtöisellä saneluasetuksella pakotetaan kansalaiset hankkimaan kallista tekniikkaa

tämä asetus on mielestäni aivan tuulesta tempaistu jos se pakotetaan tekemään koko maassa itämeren saastumisen pelosta

pientilat menettävät elinmahdollisuuksiaan kun naapuriin rakennetaan hehtaariluokan halleja kanoja tai sikoja varten

aiotteko antaa kaikkien pientilojemme kuolla ja jättää koko elintarviketuotantomme suurten tilojen tai niiden taustalla olevien monikansallisten elintarvikejättien varaan

kestävän metsätalouden rahoituksen eli kemeran osalta kaikki tietävät että meillä on joka vuosi sama ongelma

näyttääkin siltä että hallituksella ei ole todellista tahtotilaa satsata kestävän metsätalouden rahoitukseen sellaisella laajuudella jolla turvattaisiin metsätalouden tulevaisuus ja kotimaisen puun saanti

maa ja metsätalousvaliokunta joutuu hyväksymään pitkin hampain eusta tulleita säädös ja lakihankkeita vaikka valiokunnassa hyvin tiedetään etteivät moiset typeryydet sovi suomalaiseen maatalouteen

suomella on eun maatalouselimissä varajäsenen paikka joten en oikeastaan ihmettele miksi meille tuodaan sellaisia esityksiä

haluan kuitenkin esittää maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenille kiitokseni siitä että valiokunnassa keskustellaan hyvinkin kriittisesti eusta päin tulevista määräyksistä ja säädöshankkeista

arvoisa puhemies

määrärahan vähennys esitetään kohdistettavaksi nimenomaan afganistanissa toimiviin joukkoihin alkusysäyksenä joukkojemme vetämiseksi pois

ensisijaisesti tällä tarkoitetaan puolustusvoimiemme hyväksi kohdistettuja toimenpiteitä ainakin tällä hetkellä kun armeijaamme uhkaa marssiminen ilman saappaita

mutta ei olisi varmasti pahitteeksi kohdistaa afganistanista vetäytymisen seurauksena vapautuvia varoja myös maamme poliisi ja pelastustoimen hyväksi

olemme puolueena aiemminkin kritisoineet suomen sotilaallista läsnäoloa afganistanissa sekä suomen antamaa sotilaallista koulutusta

näkemyksemme mukaan jo pelkkä sotilaallinen läsnäolomme tekee suomesta nato johtoisen sodan osapuolen emmekä ole epäilleet etteikö myös suomi voisi joutua hyökkäyksen kohteeksi näiden ulkopoliittisten valintojen seurauksena

kallis reissu tiedossa sen ovat myös hallituspuolueen edustajat myöntäneet

sääli ettei hallituksen edustajien kantti kestänyt punaisen äänestysnapin painamiseen saakka

lienee vain ajan kysymys koska myös suomessa tapahtuu jotain yhtä vakavaa tai vielä pahempaa kostona suomen sotilaallisesta läsnäolosta afganistanissa

arvoisa puhemies

viimeksi eilen rovaniemellä lapin keskussairaala pimeni osittain ja varavoimala jonka piti käynnistyä ei käynnistynytkään pariinkymmeneen minuuttiin

pahoin pelkään että vastauksia terrorismiaiheisiin kysymyksiin alkaa ajan kuluessa ministeriltä tippua

kysyisin ministeri hyssälältä miksi talousarviossa ei ole suunnattu määrärahaa korjauksiin vaikka sairaalaverkostomme kiihtyvällä vauhdilla rapistuu

eiväthän potilaat uskalla mennä jatkossa sairaalaan kun on pelättävissä että sähkökatkos pysäyttää hengityskoneen

sen sijaan toivon että tapahtuma ruotsissa on alkusysäys istuvan hallituksen ministereille ulkopoliittiseen kurssimuutokseen siihen muutokseen että suomalaiset kotouttavat joukkonsa pikaisesti afganistanista

huijarit pääsivät käsiksi päästökauppaoikeuksiin ja myydä hurauttivat niitä muutaman sadan miljoonan euron edestä ja pistivät rahat taskuunsa

aivan aluksi kummastelen sitä miksi maa ja metsätalousvaliokunnan yksimielistä lausuntoa ei ole huomioitu lakivaliokunnan käsittelyssä

ministeri pekkarinen

valiokunnaltamme pyydettiin lausunto ja me olemme tehneet sen siinä uskossa että lakivaliokunta aidosti ottaisi huomioon omassa mietinnössään esittämiämme asioita

en voi olla kuin pahoillani niiden valiokunnassamme käyneiden asiantuntijoiden puolesta jotka kävivät ilmeisen turhaan kertomassa näkemyksiään

valiokunnassamme kävi muun muassa maan johtava rikos ja prosessioikeuden asiantuntija matti tolvanen itä suomen yliopistosta joka oli kanssamme samaa mieltä useista esittämistämme asioista

tässä tulee väistämättä sellainen tunne kuin maa ja metsätalousvaliokunnan yli olisi kävelty ja valiokunnassa olisi tehty suuri määrä turhaa työtä

totesimme muun muassa että suurten petoeläinten vuoksi asukkaat ovat huolissaan omasta ja lastensa turvallisuudesta sekä karjan kotieläinten ja metsästyksessä käytettävien koirien menetyksestä

valiokuntamme kiinnitti huomiota siihen että rikoslain säännökset pakkotilaoikeudesta tulevat sovellettaviksi myös metsästyksen yhteydessä

jokaisella on oikeus puolustaa omaa tai toisen henkeä eläimen hyökkäystä vastaan tarvittaessa vaikka eläin surmaamalla

valiokuntamme totesi selkeästi että omaisuuden puolustaminen on pakkotilatekona sallittua esimerkiksi silloin kun petoeläin hyökkää pihassa tai metsästyksessä olevan koiran kimppuun

jos hyökkäävää eläintä ei voida muuten pysäyttää eläimen surmaamisen tulee olla pakkotilatekona sallittua

halusimme lausunnossamme kiinnittää huomiota siihen että pakkotilaoikeus ei kuitenkaan kata niitä tilanteita joissa petoeläin surmataan varotoimenpiteenä ilman konkreettista vaaraa

sen sijaan konkreettinen vaara hyökkäyksestä on olemassa silloin kun petoeläin on laiduntavan kotieläimen tai metsästyskäytössä olevan koiran välittömässä läheisyydessä

lausunnossamme esitimme että siinä mainittujen eläinten tappaminen tai vahingoittaminen muodostaa törkeän metsästysrikoksen ainoastaan silloin kun pyyntitapa tai väline on laiton tai kun metsästyksessä on käytetty moottorikäyttöistä ajoneuvoa metsästyslain vastaisesti taikka kun tekoa on muutoin pidettävä häikäilemättömänä

näin muotoiltuna tämän pykälän viimeinen laatumäärittein rajattu peruste olisi linjassa pykälän muiden perusteiden kanssa

säännökseen ehdottamamme rajaus estäisi myös sen että törkeää tekomuotoa sovellettaisiin tulkinnanvaraisissa pakkotilatapauksissa tai pakkotilaa lähentelevissä tapauksissa

kaikki toimet joita heidän etujensa parantamiseksi tehdään ovat mielestäni kannatettavia

arvoisa puhemies

ensinnäkin ed